siitä huolimatta niin kuin ministerikin totesi maatalouden kannattavuus ei ole ollut sellaisella kehitysuralla mihin on ollut tarvetta ja mikä on ollut myöskin tavoite ja mihin on sitouduttu

siksi on oleellista että myöskin markkinajärjestelmiä kehitetään

missä vaiheessa on kilpailulainsäädäntöön tuleva erillislainsäädäntö joka koskee maataloutta ja sitä että entistä oikeudenmukaisempi osuus myöskin ruokaketjusta tulisi sitten markkinoiden kautta viljelijälle eikä menisi välikäsiin niin kuin nyt tällä hetkellä tapahtuu

meillä ei ole varaa jättää kotimaista tuotantoa olkoon se energiaa olkoon se puuta olkoon se ruokaa käyttämättä hyväksemme ja siten korvaamatta ja korjaamatta meidän vaihto ja kauppatasettamme ja talouttamme

tämä on äärimmäisen tärkeää varsinkin niille investoinneille nuorille viljelijöille jotka ovat kehittäneet ja laajentaneet toimintaansa

tämä on koko kannattavuuden ydin

herra puhemies

kun meillä on myöskin ministeri täällä paikalla ja kysymys on ely keskuksista ja ely keskukset on erittäin merkittävä elinkeinoelämän vaikuttaja ja siihen vaikuttaja että meillä saadaan investointeja ja kehittämistyötä aikaiseksi

onko nyt varmasti käyty eri ministeriöissä ja nimenomaan hallituksessa joka koordinoi asioita lävitse se tosiasia että ovatko ne esitetyt tehostamistoimet eli säästöt mitkä nyt vaikkapa ely keskuksiin tulevat ja toisaalta ne tehtävien lisäykset byrokratian monimutkaistaminen hallinnon lisääminen nyt varmasti synkronissa tämän ison kuvan kanssa siitä että me haluamme sitä talouskasvua me haluamme niitä investointeja me haluamme elinkeinoelämälle ja yrityksille lisää vauhtia ja työllistämisen mahdollisuuksia

jotenkin vain tuntuu vaikkapa esimerkkinä maataloushallinnon puolesta ilmoitus siitä ihan ilmoitusasiana vain että maataloustuista merkittävää osaa ei maksettaisikaan ensi vuoden aikana mikä liittyy ely keskuksien toimintaan myöskin

ei voi olla niin että ilmoitusasiana vain hallinto ilmoittaa että ei makseta kaan jo sovittuja johon valtio on sitoutunut tu kien maksuun johon on varattu rahat

puhemies

täällä edustaja sasi äsken moitiskeli keskustan ehdotuksia vanhanaikaisiksi ja tähän aikaan ja tulevaisuuteen sopimattomiksi juuri niin kuin edustaja pekkarinen tuossa asian kertoi juurta jaksain

kyllä tarvitaan nyt uudenlaisia mekanismeja joita me olemme esittäneet pitkin matkaa tämän kapeikon poistamiseksi

se estää meidän investointejamme se estää meidän yritystoimintamme kehittymistä ja meidän kasvuyritystemme toimintaa ja pakkohan tähän on muutoksia tulla

te arvoisat kokoomusedustajat olette koko ajan jääräpäisesti vain olleet sitä mieltä että tämä nykyinen toimintamalli riittää mutta ei se riitä sitä viestiä tulee elinkeinoelämältä kaiken aikaa

te ette näköjään pidä arvossa kotimaisen energiaomavaraisuuden kasvattamista ja energian tuonnin vähentämistä

tämä on häkellyttävä tieto ja meidän vaihtotaseemme kauppataseemme kannalta aivan keskeisiä asioita

eivät nämä mitä me esitämme edustaja sasi ole vanhanaikaisia ja toimimattomia ratkaisuja mutta teillä on näköjään jäänyt levy nyt päälle ja tämän hallituksen tavoitteita jotka eivät ole osoittautuneet toimiviksi te vain haluatte jostain kumman syystä jatkaa

kyllähän se niin vain on että viimeisten vuosien aikana meidän energiataseemme on muuttunut yhä negatiivisemmaksi

herra puhemies

yksi tehokkaimpia tapoja oikaista tätä on meidän omista raaka aineistamme omalla työllämme omilla investoinneillamme tehtävät toimenpiteet

kun siihen otetaan huomioon se juuri mitä äsken kuultiin elikkä se että meillä on muutettu meidän biokattiloita kivihiilikattiloiksi eihän tämä nyt voi hyvä kokoomus olla se suunta jolla suomi talouttaan työllisyyttään korjaa vaihtotasettaan korjaa ei laisinkaan

miten te aiotte paremmin koordinoida hallituksessa niin että kaikki hallinnonalat toimivat samaan suuntaan ja edistävät toimintoja

siinä mielessä puheet siitä että me olisimme jollain tavalla yliampuvia meidän energiavaatimuksissamme ja linjauksissamme eivät kyllä lainkaan vakuuta ei kerta kaikkiaan

kyllä suomalaiset haluavat suomalaista energiaa enemmän kuin nyt riippuvuutta venäjästä erityisesti venäjästä mutta kaikesta tuonnista vähentää

milloin tämä koordinaatio paranee jotta näihin teidänkin mainitsemiinne tavoitteisiin päästään mitä myöskin me keskustassa olemme koko ajan vaatineet teiltä tehtäväksi

se on kestävää talouspolitiikkaa ja kestävää työllisyyspolitiikkaa ja myös samalla kestävää ilmastopolitiikkaa

tämä metsästyslain muutos on jatkoa aikaisemmalle muutokselle jossa jäi suoraan sanottuna yksi virhe tai yksi puute lakiin jossa vahinkoeläimiä ei niiden rauhoitusaikana saanut poistaa vaikka ne aiheuttivat minkälaista vahinkoa eikä niiden rakennelmia vaikkapa majavan osalta voinut purkaa

nyt tältä osin valiokunta ministeriön esityksestä esittää että näin tehtäisiin ja näin voitaisiin tehdä

totta kai se on luvanvaraista toimintaa mutta tämä kohta oli se merkittävin asia joka tässä lainmuutoksessa tehtiin

valiokunta esittää täällä muutamia muutoksia yksityiskohtaisia pykälämuutoksia jotka kohentavat vielä entisestään hallituksen ihan hyvää esitystä ja tekevät siitä johdonmukaisen

myöskin valiokunta palautti yhden asian jossa patruunamääriä aseissa olisi muutettu niin että järjestelmästä olisi valiokunnan mielestä tullut entistä sekavampi

siksi valiokunta esittää että säilytetään tässä kohdin patruunamäärä ennallaan elikkä se totuttu tuttu tapa jolloinka ei sitten tällaisia vahingossa tapahtuvia metsästysrikkomuksia lieviä sellaisia pääse tapahtumaan jolloinka pyynti on sitten myöskin saman tien turvallista

elikkä kaiken kaikkiaan tässä on kysymys siitä että haluttiin pikaisesti tehdä tarvittavat muutokset ja korjaukset ja lisäykset jotka edellisissä lainmuutoksissa jäivät tekemättä

yleiskeskusteluun kun kaikki pyritään yksityiskohtaiseen käsin

pöydällepanoa varten esitellään päivyri sen kuudestoista osin voi myös nostaa peräpäätä mietintö pannaan pöydälle seitsemäs toista kaksituhattakolmetoista pidettävään pääsystä hyväksyttäneen hyväksikäyttö eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina seitsemäs helmikuuta kaksituhattakolmetoista kello kuusitoista tämä täysistuntoa

herra puhemies

on ihan selvää että jotta tästä talouskurimuksesta eroon päästään ja nokka nousuun saadaan niin meidän täytyy luoda työllisyydelle parempia toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle etunenässä ja tehtävä kaikki ne kansalliset toimet joita tarvitaan

mutta tämän osalta mikä suunnitteilla nyt on mistä on tihkunut tietoja myöskin niin sitä on arvioitu että suomesta tehdään veroparatiisi ja siihenhän te varmaan viittasitte kysymyshän ei ole suoranaisesta veronalennuksesta vaan siitä että varmistetaan pääomien tulo sellaisiin tapoihin ja sellaisiin toimiin jotka luovat työpaikkoja luovat mahdollisuuksia investointeihin

siitä tässä on kysymys

voi olla että ei ole mutta tämän tyyppisiä asioita varmaan kannattaa edelleenkin meidän yhteisestikin miettiä mitä me voisimme saada aikaan että pääomat pysähtyvät paremmin ja suuntaavat paremmin matkansa suomeen jotta me pystymme edistämään työllisyyttä jotta me pystymme edistämään taloutta

toinen asia vielä lopuksi

vielä lyhyesti tästä tilastosta kymmenen vuoden ajalta

ministeri katainen täällä totesi kun rakennerahastoista ja niiden hallinnasta ja niiden toiminnasta tuli puhetta että ne ovat ihmisten tekemiä ja niitä voidaan muuttaa yksinkertaisempaan suuntaan

valtiovarainministeriö on reilusti sanottuna ollut kyllä kaikkein suurin kanto kaskessa erittäin tiukkoine tulkintoineen ja nyt toivon että ministeri katainen panee siellä tuulemaan jotta me pääsemme eroon tästä jonninjoutavasta byrokratiasta ja tarpeettomasta hallinnosta

suoraviivaisempaa toimintaa jotta rahat saadaan aktiiviseen käyttöön mahdollisimman nopeasti

kataisenstubbin hallitusohjelmilta odotettiin paljon enemmän kuin miten ne todellisuudessa ja käytännössä ovat toimineet ja mitä ne ovat tuottaneet

päähallituspuolueet kokoomus ja sdp tunnistivat kun tiedettiin että hallitus ja pääministeri vaihtuvat sen että ne toimenpiteet joita kataisen hallitusohjelmassa oli eivät läheskään kaikilta osin ole toteutuneet

päällimmäisenä siellä oli velkasuhteen taittaminen erittäin isot yhteiskunnalliset uudistukset rakenneuudistukset joita haluttiin eteenpäin viedä

siksi olisi edellytetty ja kaikki edellyttivät että nyt uudessa ohjelmassa jota pääministeri stubbin johdolla koottiin olisi otettu toisenlainen asento suomen uudistamiseksi talouden uudistamiseksi työllisyyden uudistamiseksi ja meidän kilpailukykymme vahvistamiseksi

siinä on yhtä hienoja kirjauksia kuin kataisenkin hallitusohjelmassa mutta se räikeä ristiriita toteutuksen ja budjettien välillä suhteessa hallitusohjelmaan on silmiinpistävä

erittäin moni asia jää selvittelyjen varaan kun olisi tarvittu ja kun meidän pitää tällä hetkellä nähdä käytännön toimenpiteiden tarve nopea tarve

me olemme riittävällä tavalla selvitelleet usean vuoden ajan erilaisia asioita

hallituksella on tietysti muutama kuukausi aikaa tehdä tuo työ mutta tällä otteella jota me tänään tässä keskustelussa olemme esittelyssä kuulleet en usko että näin tulee tapahtumaan

siksi olemme tarjonneet monia erilaisia asioita joita vaihtoehtoina olisi voitu lähteä viemään eteenpäin

tarvitaan johdonmukaisuutta tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja tarvitaan ennustettavuutta

puhemies

yksi selkeä asia joka tästä hallitusohjelmasta on luettavissa on keskittämisen vahvistaminen edelleenkin

ihmettelen miksi hallitus ei luota koko suomen voimavaroihin ja siihen että kaikkien suomalaisten työ on arvokasta ja kaikkien suomalaisten työllä on merkittävä osuus meidän taloutemme kohentamisessa

heinäluoma on samaa mieltä että dynamiikalla me luomme uutta me luomme uusia työpaikkoja ja sen tyyppisiä uusia instrumentteja meidän pitää ottaa käyttöön

kaikkein eniten tuo keskittäminen näkyy siinä että nyt merkittävät hankkeet joita liikkeelle laitetaan nekin vasta tulevaisuudessa keskittyvät muutamaan keskukseen tässä maassa muutamaan keskukseen tässä maassa

keskusta ei sinänsä vastusta pisara rataa eikä länsimetroa ei lainkaan mutta se vastustaa sitä että muualle ei osoiteta välttämättömiä vaikkapa infraparannusvaroja ja toimenpiteitä joita me kaikki tiedämme siellä tarvittavan

silloin me saisimme kansantaloudelle merkittävästi paljon suuremmat hyödyt kuin tampereen yksittäisen kaupungin raitioliikenteen massiivisesta rakentamisesta ja sen lisäksi me saisimme paljon suuremmat ympäristöhyödyt aikaiseksi

herra puhemies

toinen on pääministeri kataisen viimelauantainen puheenvuoro jossa hän totesi jotenkin näin että on vanhahtavaa pitää koko suomea asuttuna ja toinen myöskin kokoomuksesta edustaja zyskowiczin tämän päivän välihuudosta kun hän totesi näin että kyllä kahden köyhän liitossa on hyvääkin silloin jää vain yksi köyhä

eilisen päivän uutinen numero yksi joka itseäni hätkähdytti oli se että ympäristöministeri ville niinistö totesi että hallituskoalitio ja ministerijoukko joka nyt valitaan on hyvä ja saatiin jarrumiehet pois hallituksesta

hän viittasi siihen että nyt pystytään tekemään sellaista ympäristöpolitiikkaa jota suomi tarvitsee

on ollut välttämätöntä että ministeriössä on uudelleen kohdennettu varoja jotka ovat säästyneet momenteilta joilta nyt on voitu sitten niihin aivan välttämättömiin menokohtiin näitä saada kiitos hyvän kirjauksen mikä hallitusohjelmassa tältä osin on

herra puhemies

tämä suomi ei tarvitse yhtään uutta ympäristösäädöstä ei yhtään uutta ympäristölakia vaan nykyisten jouhevampaa noudattamista ja toimintatapoja

nämä kaksi puhetta osoittavat kyllä sen millä asenteella hallitus ja erityisesti pääministeripuolue kokoomus on lähtenyt liikkeelle kuntauudistuksen osalta

meillä täytyy olla elinkeinopolitiikka yhtenä merkittävänä osana ei ainoastaan yksisilmäinen ympäristöpolitiikka vaan elinkeinopolitiikka ja näiden yhdistelmä

puhemies

yksi huolenaihe joka on hiipinyt tässä viimeisen vuoden aikana päätöksentekoon ja joka koskee myös maa ja metsätalousministeriön hallinnonalaa on se että valtiontukisäädösten erittäin tiukat tulkinnat meillä ovat tietäneet sitä että moni hyvä tavoite vaikkapa bioenergian edistämisessä on kohdannut vastustusta valtiontukisäädösten tulkintojen vuoksi

todelliset perusteet löytyvät keskittämishalusta ylhäältä päin ohjailusta valtapoliittisista pyrkimyksistä ja maaseudun väen totaalisesta unohtamisesta

me tarvitsemme käytännön toimenpiteitä jotta me saamme ne myönteiset ilmastovaikutukset aikaan ja myönteiset kauppa ja vaihtotasevaikutukset aikaiseksi

siksi keskusta on omassa ehdotuksessaan joka on selväsanainen ja selkeä ehdottanut että menemme kolmella rintamalla

miten näitä voitaisiin ajatella uudella tavalla jotta meidän kansalliset tavoitteemme ja myös euroopan laajuiset tavoitteet vaikkapa bioenergian osalta pystyttäisiin toteuttamaan tilanteessa josta juuri äsken edustaja kertoi

näin pystytään järkevällä tavalla huolehtimaan lähellä kuntalaisia olevista palveluista mutta ei ainoastaan palveluista vaan myös siitä kehittämistyöstä jota jokainen kunta oli se iso taikka pieni tekee joko yksin tai yhdessä naapureittensa kanssa

nyt jos siihen tulee tällaisia esteitä niin kuin nyt on ja tulkinnat ovat tällaisia niin se tilanne entisestään hankaloituu ja tavoite karkaa

ja sitten kun on kysymyksessä raskaammat palvelun tarpeet maakunta on oikea ja oikean kokoinen ja myös ajatellen sitä kulttuurista ja kehittämistyötä jota nytkin maakunnissa kunnat tekevät yhteistoiminnassa myöskin sitä taustaa vasten erinomainen yhteisö tekemään niitä ratkaisuja ja tuottamaan niitä palveluita joita esimerkiksi erikoissairaanhoidossa tarvitaan

on mielestäni täysin perusteetonta nimittää himmeleiksi kuntayhteistyötä kuntayhtymiä tai mikä se yhteistyömuoto nyt onkaan jollei sillä tarkoiteta sitä edustaja lehteä lainatakseni että himmeli on köyhän kansan kristallikruunu

kun täällä pääministeri katainen moneen kertaan on tässä keskustelussa peräänkuuluttanut oikeudenmukaisuutta luottamusta ja sitä että kaikkia kohdellaan samalla tavalla ja että siihen voi myöskin luottaa hallituksen taholta niin miten voi olla mahdollista että tämä budjetti tuo maaseudun väelle pelkkiä miinuksia pelkkiä miinuksia

suomi on ollut aktiivinen ja tämä hallitus on ollut aktiivinen siinä että rahoitusmarkkinoiden valvontaa tiukennetaan veroparatiiseista päästään eroon ja ne tulevat kansainvälisen kontrollin piiriin

meillä on ollut edellisen laman jäljiltä myöskin vähän annettavaa ja siinä mielessä näiden samojen oppien pitää olla mielessä tietenkin niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla

totta kai siellä on paljon parantamisen varaa se on päivänselvä asia järjestelmiä pitää yksinkertaistaa mutta ei pidä kyllä sanoa niin että kuntayhteistyö on pelkkä himmeli ja se on tuottanut pelkkää harmia

hieno asia että tulopoliittinen kokonaisratkaisu on syntynyt mutta kyllä sen vastapainoksi jotta oikeudenmukaisuus toteutuu pitää myöskin saada muiden väestönosien pienyrittä jien viljelijöiden ja niin edelleen

sitten puhemies jos mitään ei tehdä on ihan selvää että työttömyys uhkaa edelleenkin kasvaa ja siksi me tarvitsemme myöskin sellaisia uusia keinoja että meillä on mahdollisuus työllisyyttä kohentaa

ja kun siihen liitetään vielä se mitä täällä on moneen otteeseen tänäkin päivänä sanottu että se on niin kaukana kuntalaisista että lähidemokratia ja yleensäkin kuntalaisten vaikutusmahdollisuus ovat heikkoja näissä asioissa niin ei muuten pidä paikkaansa

jotakin sellaista hyvää että he tuntevat kuuluvansa samaan yhteiskuntaan kuin mihin nyt tämän ratkaisun myötä muut ihmiset kuuluvat

olen itse pitkään ollut kunnallisissa tehtävissä ja olen aina huolehtinut siitä että ääni kuuluu vaikkakin pienen kunnan ääni myöskin kuntayhtymissä

kyllä se on sen kunnan omien päätöksentekijöiden asia pitää siellä sitä ääntä ja puoliaan mitä siellä kuuluukin pitää

edelleen pitää ihmetellä monennenko kerran ihmettelen sitä miksi ei edelleenkään ole tehty maaseutuvaikutusten arviointia kuntauudistuksen yhteydessä

me olemme ministeri virkkusen kanssa moneen kertaan keskustelleet tästä asiasta niin kahden kesken kuin julkisestikin ja edelleenkin olen sitä mieltä että alun alkaen tämä maaseutuvaikutusten arviointi olisi pitänyt tehdä

siksi että a eduskunta on yksimielisesti päättänyt että kaikissa sellaisissa kysymyksissä ja uudistuksissa jotka merkittävällä tavalla koskettavat maaseutua tehdään aina maaseutuvaikutusten arviointi ja b tämä uudistus koskettaa kaikkein eniten maaseudulla haja asutusalueilla asuvia suomalaisia kuntalaisia

siksi maaseutuvaikutusten arvioinnin olisi pitänyt alun alkaen olla yksi tämän uudistuksen lähtökohdista ja nyt sitä ei ole vieläkään tehty ja tätä pidän erittäin valitettavana asiana

jos meidän pieni pertunmaamme liitettäisiin väkisin mikkeliin en ymmärrä miten pertunmaalaisten vaikutusmahdollisuus omiin asioihinsa lisääntyisi

se ei lisäänny vaan se vähenee ja heikkenee

nyt me pystymme yhdessä laajassa yhteistoiminnassa naapurikuntiemme ja myöskin mikkelin kanssa tekemään näitä ratkaisuja jotka hyödyttävät kaikkia ja ennen kaikkea ne hyödyttävät meitä pertunmaalaisia

ei muuten pidä kukaan ja siksi en ymmärrä lainkaan sitä että lähidemokratia parantuisi tällaisella uudistuksella joka ylhäältä päin ohjataan

jo silloin kun keskustelimme tässä salissa hallitusohjelmasta me keskustassa arvelimme niin että teillä ministeri koskinen on kyllä hyvää tahtoa näissä asioissa mutta teillä ei ole värkkejä toteuttaa sitä tahtotilaa ja nyt se on käynyt aivan selvästi ilmi tässä budjetissa

siksi tämä keskustalainen malli siitä että meillä on kotikunta ja maakunta jotka pääsääntöisesti tuottavat nämä palvelut ja hoitavat tämän kehittämistyön on huomattavan paljon parempi kuin hallituksen suunnittelema kuntauudistus

siinä on valitettavasti niin paljon leikkauksia niin paljon heikennyksiä niin paljon kustannuksia nostavia elementtejä viljelijöille jotka jo tässä vaiheessa omaa ahdinkoaan ovat käyneet purkamassa tänäänkin ja jo paljon paljon aikaisemmin

tässä viime vuosien aikana on muutamaan otteeseen aukioloaikoja säädetty ja säädetty kauppojen pinta aloja ynnä muita sillä seurauksella että lainsäädännöstä on tullut sekava sekä asiakkaan kannalta että kauppiaiden kannalta

siksi toivonkin ministeri koskinen teidän esityksennehän oli paljon paljon parempi kuin nyt tämä koko hallituksen budjettilinjaus että pystytte nyt vaikuttamaan siihen että todellisuudessa ne tavoitteet mitä hallitusohjelmassa on toteutuvat

ja vaikka täällä on moneen otteeseen sanottu että kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä tällä hetkellä kauppojen aukioloihin niin se ei tarkoita sitä että he ovat tyytyväisiä siihen että he tietäisivät milloin kaupat ovat auki ja milloin ne ovat kiinni ja minkäkin kokoiset kaupat